avioliitto käsitteen muuttumisen vuoksi hallituksen esityksessä ehdotetaan teknistä muutosta hedelmöityshoitolaissa olevaan hoitoa saavan määritelmään jotta lain soveltaminen ei kaventuisi nykyisestään

edelleen talous ja työttömyyskriisin pahentuessa ely keskusten ja teen toimistojen voimavaroja vähennetään beetoimistojen tilanne on jäänyt paikoin kaaottinen oli

puhuja ympäristövaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että ei pelkästään ja pohdin asiaa saa rajoittaa täällä on kykeneviä sitä valiokunta on omassa mietintö luonnoksessaan asti kiinnittyy samaan asiaan huomiota tähän on

tämän lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotukset jäädytetään vaalikauden ajaksi mikä vähentää korkeakoulujen rahoitusta sadallaseitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla vuosittain vaalikauden

asia

pidän tätä mahdollisuutta paikallisesti sopia tällaisesta irtisanomissuojasta ihan hyvänä esimerkkinä hallituksen edistämästä paikallisesta sopimisesta

kolmas ehdotus mietintö linjaa edustia andersson ei pidä

veden alle mutta outi alanko kahiluoto kristiina salonen isoäidin soiden rastas selonteko hyväksyttäneen ehdotuksesta salosen kannattama ehdottanut että lakiehdotukset äänestä ja laajasti voittavat kiihdytykset minä

kari uotila

arvoisa puhemies eero numero viisi

vaali toimitetaan siis umpilipuin

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljäkymmentäkolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavaan päin

missä on äänestäjiään

t pai edes yhteyttä ei tahdo saada asiakaslähtöisyys lähipalvelusta riippumatta kahn oli retusoimisesta kärsivät luonnollisesti eniten ne joilla monet monialaisista ja henkilökohtaisista paluusta olisi eniten hyöty

öä